vaikuttaa siltä että hallituksen pääasiallinen tavoite on käytännössä lyhentää kotihoidon tukea vuodella

elämäntilanteet vaihtelevat

leikkaus yhdisti hallituksen maanpuolustusnihilistit ja itsenäisen maanpuolustuksen nakertajat

vaikka suomen kansantalous on kohtuullisessa kunnossa on julkisen talouden tulevaisuudesta aihetta kantaa huolta muun muassa väestön ikääntymisen ja valtion velkaantumisen takia varsinkin nyt kun olemme siirtymässä hitaamman taloudellisen kasvun aikaan

hallituksen tavoitteena on kääntää valtion velkasuhde laskuun vaalikauden loppuun mennessä

velkakierteen pysäyttämisen tuleekin olla talouspolitiikkamme päämäärä

kehyskaudella toteutettava puolustusvoimauudistus on itse asiassa suuri leikkausohjelma suurin sitten jatkosodan päättymisen jolla hallitus yhdessä rajujen budjettisäästöjen kanssa heikentää koko maan puolustuskykyä samalla kyseenalaistaen koko puolustusratkaisumme unohtamatta tässäkään yhteydessä hallituksen viime syksynä läpi runnomaa erittäin kallista ja sotilaallisesti järjetöntä jalkaväkimiinakieltoa ottawan sopimusta joka astuu voimaan ensi kuussa

sen sijaan siitä ovatko hallituksen kaikki toimet tavoitteen saavuttamiseksi sosiaalisesti oikeudenmukaisia olemme perustellusti eri mieltä

sen korotus osuu yhtä lailla niin köyhiin kuin rikkaisiin

puolustuksellemme tärkeä miinat on pääosin hävitetty tällä kehyskaudella

ennen eduskuntavaaleja vasemmistopuolueet aktiivisesti kiivailivat tämänkaltaisten tasaverojen nostoa vastaan kaikkein pontevimmin sdpn puheenjohtaja jutta jyrkkä ei urpilainen mutta hallituksessa linja on muuttunut

näin toimii hallitus joka näkyy pitävän kehitysapua oman maan turvallisuutta tärkeämpänä ja joka ei ymmärrä että maamiinaongelma on kehitysmaissa eikä suomessa ja jota johtaa aiemmin maanpuolustusmyönteisenä pidetty kokoomuspuolue

artikkeliin haastateltu strategian ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija tomas ries kommentoi venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikön kenraali makarovin tunnettua lausuntoa

toki kompromisseja tulee osata tehdä

esimerkiksi arvonlisäverokorotuksen ulkopuolelle olisi voinut jättää vähintäänkin elintarvikkeet ja lääkkeet mutta nyt hallitus sysää köyhät ja sairaat eturintamaan taloustilanteen korjaajiksi ja lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään

ries totesi että makarovin puheessa on kyse kremlin kannasta ja että venäläiset edelleen tarkastelevat asioita perinteisen sotilaalliseen voimaan nojaavan ajattelun kautta

maailmantalouden tila on epävarma esimerkiksi euroopan keskuspankki on hiljattain synkentänyt arviotaan ensi vuoden talouskehityksestä ja oecd on povannut saksan suomelle keskeisen vientimaan taantumaa

arvoisa puhemies

kehyspäätös kuristaa kuntataloutta entisestään

valtionosuuksista leikkaaminen heikentää peruspalveluita

riesin johtopäätös on että jos ja kun suomi ei ole liittymässä natoon on sen kasvatettava puolustusbudjettiaan eikä supistettava sitä jotta suomi säilyttäisi oman vahvan uskottavan puolustuksen

taas iskee hallituksen leikkuri pienituloisiin jotka kuntien peruspalveluja eniten käyttävät

tämä ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa semminkin kun hallitus samaan aikaan sitoo käsittämättömiä summia huonosti talouttaan hoitaneiden hulivili euromaiden tukemiseen

edellä mainittu ja muu taloustieto viittaavat siihen että suomella on lähitulevaisuudessa edessään parhaimmillaankin vain vaimean kasvun aika ellei sitten euroalue romahda

kun esitin samantapaisen johtopäätöksen hallitukselle viime torstain kyselytunnilla liittyen makarov kohuun ministeri tuomioja kiisti jyrkästi kaikki linjantarkistustarpeet

arvoisa puhemies

haluan antaa puolustusministeri wallinille tunnustusta siitä että hän ei edustaja väätäiselle vastatessaan lähtenyt toistamaan puolustusministeriön virkamiesten usein julkisuudessa toistamaa väitettä ikäluokkien pienenemisestä koska se ei ole täysin vedenpitävä väite vaan sitä on käytetty osin tarkoitushakuisesti

arvoisa puhemies

mutta oman maan puolustamiseen etenkin reserviläisten kertausharjoituksiin olisi ehdottomasti pitänyt osoittaa lisärahoitusta

todettava on että taittuminen olisi saattanut jo tapahtua ja osa tästä lainataakasta olisi vältetty jos olisi noudatettu perussuomalaisten vastuullista talouspolitiikkaa eli ei olisi lähdetty hassaamaan veromaksajien rahoja etelän helmaan lähetettyihin eu tukipaketteihin

kyse ei ole suurista summista

ne olisi voitu ottaa esimerkiksi kehitysavusta jonka suhteen hallitus ei ole riittävän vakavasti huomioinut velkakierteen pysäyttämistavoitetta

katsomme että hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella jo lähitulevaisuudessa

olemmeko nyt siis siirtymässä kohti valikoivaa asevelvollisuutta kun on alettu puhua julkisesti palveluskelpoisesta ikäluokasta

lainarahalla annettu kehitysapu ei ole kestävällä pohjalla

hallitus suhtautuu kevytmielisesti sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen joiden takaamisen pitäisi olla valtiovallan tärkeimpiä tehtäviä

kuten puolustusvaliokunnan kehyslausunnossa todetaan linja merkitsee asiantuntijalausuntojen mukaan riskinottoa puolustuksessa

se ei voi olla suomen tie sillä valikoiva asevelvollisuus johtaa aina ajan mittaan vääjäämättä palkka armeijaan ja kotimaan puolustamisen laiminlyöntiin

poliisille tarjotaan alimitoitettuja resursseja ja puolustusvoimia suorastaan kuritetaan

kehyskaudella toteutettava puolustusvoimauudistus on suuri leikkausohjelma jolla hallitus heikentää koko maan puolustuskykyä samalla kyseenalaistaen koko puolustusratkaisumme unohtamatta tässäkään yhteydessä hallituksen läpi runnomaa kallista ja sotilaallisesti järjetöntä jalkaväkimiinakieltoa ottawan sopimusta joka astuu voimaan heinäkuussa

eri mieltä saatte olla ja puuhastella pilvilinnoja verkottuneesta puolustuksesta islannin ilmavalvonnasta ja muusta toissijaisesta mutta kylmät faktat ovat ja pysyvät

eikö yleinen asevelvollisuus kannata säilyttää jatkossakin mahdollisimman kattavana

on jo korkea aika lopettaa jäsenmaksujen maksaminen niiden eu maiden puolesta jotka ovat saaneet neuvoteltua itselleen jäsenmaksuhelpotuksia

lisäksi valtionkassaan saataisiin lisätuloja tukemalla nykyistä paremmin pk yritysten toimintaa muun muassa alvn alarajaa korottamalla

hallitus on kehunut kehyspäätöstään oikeudenmukaiseksi kompromissiksi vaikka todellisuudessa kokoomus on tarjonnut kumppaneilleen kylmää kyytiä

oikeudenmukaisuutta löytyy lähinnä niistä osioista jotka hallitus näkyy omaksuneen perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista kuten niin sanottuun solidaarisuus eli wahlroos veroon nuorisotyöttömyyden torjuntaan tutkimus ja kehitysverotukeen sekä ratainvestointeihin liittyvistä esityksistä

sotiemme veteraanit ansaitsevat mahdollisimman hyvät vanhuudenpäivät

veteraanilisän korottaminen oli hallitukselta oikea toimenpide mutta veteraanien kuntoutusmäärärahat ovat edelleen vaatimattomalla tasolla

omaishoito on yhteiskunnalle kustannustehokkain ja potilaalle inhimillisin hoitomuoto siksi omaishoitoa on tuettava nykyistä enemmän

paitsi että budjetissa kuihdutetaan ulkoista turvallisuutta pienentämällä puolustusmäärärahoja osoittaa hallitus piittaamattomuutta sisäistä turvallisuutta kohtaan

välikysymyksessämme tivataan miten hallitus aikoo pitää huolta kohtuuhintaisesta asumisesta

sen turvaaminen pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa joissa tarjonta on riittämätöntä ja hinnat ovat kohonneet pilviin on tärkeää ja ministeri kiuru lupaakin että huomisessa kehysriihessä hallitus tulee esittelemään asuntopoliittisia toimia

maanteiden huutava korjaustarve jatkuu ensi vuonna

kuten välikysymyksessä todetaan yksi syy kasvukeskusten osin kurjaan asuntotilanteeseen on hallituksen keskittävä politiikka

perusväylänpitoon tarvitaan lisää rahaa sillä tiestön huono kunto heikentää liikenneturvallisuutta

hyvä tie ja rataverkosto on myös perusedellytys kansalaisten tasa arvon ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla maassamme

on selvää että kun suuri joukko ihmisiä muuttaa keskuksiin joko työn tai palveluiden perässä markkinat reagoivat kasvavaan kysyntään niin että asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat

arvoisa puhemies

budjettiesityksessä näkyy selvästi ovella kolkuttelevien kuntavaalien vaikutus

kasvukeskusten asuntopainetta helpottaaksemme meidän on pidettävä huolta reuna alueista jotta kansalaisten ei olisi ikään kuin pakon sanelemana lähdettävä kotiseuduiltaan

rakentavia korjausesityksiä ei tule ainakaan perussuomalaisilta puuttumaan

arvoisa puhemies

muuttoliike maassamme kohdistuu ensisijaisesti uudellemaalle ja siellä suurin paine kohdistuu kehä kolmosen sisäpuoliselle alueelle

samaan hengenvetoon on tosin lisättävä että kehyskunnista helsinkiin suuntautuvia liikenneyhteyksiä on luonnollisesti kehitettävä jotta kehyskunnissa asuminen muodostuisi useammille varteenotettavaksi vaihtoehdoksi pääkaupungissa asumiselle

metropoliasiasta valmistui hiljattain esiselvitys josta haluan nostaa esille yllättävän vähän julkisuudessa esillä olleen yksityiskohdan

yleisesti ottaen isommat rakennusprojektit on toki järkevää toteuttaa taajamiin tukeutuen mutta periaatteellisesti vapaassa maassa vapailla kansalaisilla tulee olla vapaus valita missä he asuvat

haja asutusalueille rakentaminen usein tukee kylien elinvoimaisuutta tilanteessa jossa kouluja ja kauppoja puhumattakaan muista palveluista on karannut keskuksiin

haja asutusalueen rakentamisen kieltäminen saattaisi sitä paitsi ehkä jopa pahentaa keskusten hintakuplaa kun asuntomarkkinoiden paine keskittyisi yhä voimakkaammin joten järki käteen tässäkin asiassa

arvoisa puhemies

se tulee olemaan myös syksyn kunnallisvaalien tärkein teema vaikka aikalisää uudistukselle päätettiinkin taktisista syistä ottaa

arvoisa puhemies

puolustusbudjettiin kohdistuvat leikkaukset ovat hirmuiset mutta en tällä kertaa erityisemmin puhu niistä sillä edustaja soukolan puheenvuorosta kävi olennaiset asiat ilmi

pari sanaa kertausharjoituksista

epämääräinen marssijärjestys alun karttaharjoituksineen oli yksinkertaisesti väärä

hyvä että hallituksessakin on poliittisen paineen alla maltillistuttu kovimmista pakkoliitospuheista ja tuotu tämä tiedonanto eduskuntaan

tilastoja on esitetty on keskusteltu muun muassa nuorisotakuusta mutta itse ajattelin puhua hieman yleisemmällä tasolla

sekin on toki täysin riittämätön määrä ja on syntymässä osaamisvaje

ikärakenteen vuoksi toimenpiteitä tarvitaan

sitä paitsi euroopan heikentynyt taloustilanne voi hyvinkin heijastua suomeen lähiaikoina

siksi on hyvä että valtiovarainvaliokunnassa haluttiin lisätä miljoona euroa kertausharjoituksiin

antamissaan lausunnoissa kuntatyöryhmän esitykseen yli puolet kunnista totesi olevansa haluttomia kuntaliitosselvitykseen

kuluvan vaalikauden aikana työllisyysaste ei ole noussut vaikka hallitus asetti itselleen hallitusohjelmassa selkeät tavoitteet työllisyysasteen nostamiseksi ja työttömyyden pienentämiseksi

kuntaministeri virkkunen totesi viime viikolla vieraillessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa mikä sivumennen sanoen oli hyvä ele että kunnilla on liikaa tehtäviä